koskinen ei teidän sanaselityksellänne muutu se mihinkään että nykyjärjestelmässä ääniä menee tälläkin logiikalla jos näillä kahdella sanalla leikitään selvästi enemmän hukkaan kuin sillä mikä tässä esitetään

siinähän on marssijärjestysajatus aivan sama että jos tämä toimii niin kuin me uskomme tämän toimivan niin sitten myös tietyissä kaikista suurimman väkivaltariskin lähestymiskieltotilanteissa voitaisiin käyttää tätä samaa tekniikkaa

arvoisa puhemies

suomen kannalta tässä sopimuksessa ehkä oleellisinta on se että se turvaa sen että suomen päätökset lastensuojelua koskevissa asioissa tunnustetaan ja pannaan täytäntöön myös muissa sopimusvaltioissa

työryhmä pohti sekä kokeilua että pysyvää ja vastaanottaessani mietintöä ilmoitin että kokeilu ei todennäköisesti ole mistään kotoisin ja että sillä olisi aivan samankaltaiset lopputulokset kuin ed

arvoisa puhemies

itse ajattelen että greco muun muassa arvioi jo etukäteen joku tiesi minkälaisen hallituksen esityksen tulemme antamaan että se on erittäin hyvä esitys ja esityksemme ja nyt vielä selkeytetty muoto ovat saaneet kiitosta ulkomailta ja asiantuntijoilta siinä määrin että katsoisin että jos näitä kommentteja arvioidaan ja varsinkin kun otetaan huomioon että ed

toistaiseksi ne vastuut ja riskit mitä suomi ottaa eivät vaaranna suomen kykyä vastata kansalaisten perusoikeuksista ja peruspalveluista

vastaavasti suomi sitoutuu tunnustamaan ja panemaan täytäntöön muissa sopimusvaltioissa annetut vastaavat päätökset edellä mainituin tosin hyvin harvinaisin poikkeuksin

kanerva täällä kuvaili

kysymyshän vaatii perustuslain muuttamista ja kaikissa puheenvuoroissa olen sanonut että tämähän ei etene ellei joku hallitusneuvotteluissa niin päätä että laitetaan se etenemään

tästä näkökulmasta suomen talouden suurimmat haasteet ja riskit liittyvät jatkossakin meidän omaan kykyymme hoitaa valtiontalouttamme ja siirtyä kestävän talouden globaaliin kärkeen

tästä kokonaisuudesta ja kiinnijäämisriskistä

olisin myös palannut eduskunnan lähiaikoina käytettävissä oleviin keinoihin tämän koko veroparatiisiprobleemin ehkä laajemminkin myös niin sanotun verovajeen suhteen

kieltäytymisperusteet antavat mahdollisuuden arviointiin vieraan valtion päätöksen laadunvalvonnan suhteen ja täytäntöönpanokelpoisuutta harkittaessa

viitasen puolueella on ollut kahdeksan vuotta ennen minun aikaani oikeusministerin posti niin rohkenen kyllä ihan pystypäin tätä historiallista uudistusta puolustaa

meidän mahdollisuudet samoin kuin meidän riskit ovat meidän omissa käsissämme ja meillä on kaikki mahdollisuudet näissäkin vaikeissa tilanteissa selvitä

muistuttaisin että eduskunta yksimielisesti muutama viikko sitten hyväksyi tarkastusvaliokunnan raportin ja sen ponnen jossa velvoitettiin hallitus tuomaan erikseen eduskunnalle vuosikertomuksessaan arvio verovajeen suuruudesta

sitoutumalla tähän sopimukseen suomi liittyy siihen yhteistyöverkostoon joka auttaa kansainvälisissä tilanteissa olevien lasten edun toteutumista

tässä järjestelmässä yhtäläisyys ja suhteellisuus toteutuvat myös siitä näkökulmasta jota te esititte paremmin kuin nykyisessä

siellä on kohta valmistumassa eu direktiivikin syrjintäasioista ja sen yhteydessä se mitä oikeusministeriössä on pohdittu on erillinen syrjintävaltuutettu nykyisen vähemmistövaltuutetun asemesta ja silloin vammaisten oikeuksien valvonta tulisi selkeämmin ja paremmin vielä sitäkin kautta ed

tämä on minusta vielä aika ongelmatonta ellei valiokuntakuulemisessa tule jotain esiin mitä me emme ole oikeusministeriössä huomanneet mutta tuottavuus ohjelmassa nämä kaikki paikat jotka hoidetaan näin katsotaan siis pois siitä tarpeesta mitä meidän muuten tarvitsisi irtisanoa vanginvartijoita

suomi tämän jälkeen on aivan erilainen kuin ennen tätä

näin olemme mukana rakentamassa järjestelmää jossa tarpeellisuus ratkaisee sen lapsensuojelun tarpeen ei kansallisuus tai muut seikat

täytyy muistaa tässä kerrotaan vähän legendaa että yksittäinen tv lausunto olisi tämän kaiken saanut aikaan että tämä oli jo vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelmassa

perussuomalaiset ovat tietysti siinä oikeassa jokainenhan sen näkee että nyt lyhyellä tähtäimellä tässä ja nyt ruotsin joka on euron ulkopuolella on helpompi tässä ja nyt selvitä tästä taloudellisesta tilanteesta

verohallitushan on arvioinut että se summa mikä jää perimättä on useita miljardeja vaikka lait määräisivät ne maksettaviksi

tässä mainiossa hallituksen esityksessä perustuslain muuttamiseksi korjataan se valuvika että siinä harvinaisessa todennäköisesti täysin epätodennäköisessä tilanteessa jossa tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat eri mieltä perustuslaista löytyy ratkaisu että eduskunta vaaleilla valittu kansan tahtoa ilmaiseva eduskunta ratkaisee riidan

lapsi nähdään ja kuullaan aina ensisijaisesti lapsena ja jos hän tarvitsee suojelua häntä suojellaan siinä paikassa eikä aloiteta suurta juridista pohdintaa joka saattaa pahimmassa tapauksessa viedä koko lapsen lapsuuden ajan

tämä hallitus kun se perustettiin sitoutui jo tämän asian hoitamiseen ja siltä osin on ollut siis erittäin määrätietoinen työ joka on nyt saatettu tältä osin loppuun

nyt eduskunta on päättänyt että ei riitä että verohallitus arvioi tätä vaan suomen hallituksen täytyy jatkossa tehdä samalla tavalla kuin oecd maiden enemmistössä ja esimerkiksi kanadassa tehdään

sen takia arvoisa puhemies pakeneminen uskoon siitä että tämän päivän vaikeuksista päästäisiin pois irtisanoutumalla euroyhteisöstä ei kauaksi kanna

tämä on klassisen tärkeä kysymys ja tällä vaalikaudella painopistettä on nimenomaan rikoslain muutoksilla tehty ja tullaan tekemään siten että jatkossa vankilassa on enemmän ja pidempään väkivallasta ja vähemmän silloin kun on esimerkiksi kysymys täysin syrjäytyneisyyteen liittyvästä pienemmästä omaisuusrikollisuudesta

erkki virtanen kumminpäin ministeri ajattelee niin ministeri ajattelee niin että sitten kun vankilaan joutuu ja sinne kuuluu joutua joissakin asioissa pidemmäksi aikaa kuin nykyään ja useammin niin myös täytyy olla silloin semmoinen paikka että siellä on niitä vartijoita ja että niitä vartijoita on riittävästi suhteessa vankeihin

vuosittain kanadan hallitus raportoi parlamentille oman näkemyksensä siitä mitä jää keräämättä ja mistä syystä miltä osin kysymys on rikollisesta toiminnasta miltä osin mahdollisesta harmaammalla vyöhykkeellä liikkuvasta verosuunnittelun aggressiivisen verosuunnittelun ja laittomuuksien kirjosta miltä osin tehottomasta perinnästä

hallitus on tehnyt kriisipolitiikassaan mahdollisuuksien taidetta yhteensovittamalla suomen legitiimit huolet joista tänään olemme kuulleet paljon painavaa toisaalta euron pelastamisen kannalta välttämättömiin toimiin

ei tasavallan presidentin arvovalta ja todellinen valta katoa siitä mihinkään että tämä riidan ratkaisumuoto löytyy perustuslaista

mutta on päivänselvää että jos minulla on mahdollisuus tehdä historiallinen uudistus joka vie suomen aivan toiselle vuosisadalle suorastaan vuosituhannelle vaalirahoituksen osalta sen vaihtoehtona että ruvetaan loputtomasti riitelemään ja mahdollisesti epäonnistutaan tässä historiallisessa uudistuksessa niin kyllä minä silloin teen historiallisen uudistuksen ennemmin kuin riitelen loputtomasti

väkivallan osalta on tulossa muutoksia paitsi lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista lähisuhteessa ja jos vielä optulan tutkimukset kerkiävät ajoissa johtopäätökset aikuisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

söderman jotka ovat tehneet tässä asiassa todella juurta jaksain hartiavoimin töitä ja hyvää työtä koko vaalikauden varmaan tietävätkin että näiden silloin vaalikauden alussa tulleiden tuomioiden jälkeen nimitin päivi tiilikan selvittämään onko meidän lainsäädännössämme vika ja kävi ilmi että lainsäädännössä ei ollut vikaa mutta kyllä tuomioistuinten perusteluissa oli puutteita

erityisen arvon vihreä eduskuntaryhmä antaa sille että hallitus korostaa pankkituen vastikkeellisuutta ja evmn käyttöä avustusohjelmiin

tästä syystä niin kuin olette lehdistä lukeneet meillä on vielä vakavassa harkinnassa myös se voitaisiinko joissain tilanteissa mutta se ei siis sisälly tähän esitykseen ajatella että niissä vankikuljetuksissa joissa matalamman riskitason vankeja kuljetetaan esimerkiksi käräjäoikeuteen käytettäisiin myös muita kuin vanginvartijoita koska ne kuljetukset käytännössä vankiloiden arjessa saattavat aiheuttaa sitä että päivisinkin on yötilanne sellien ovet kiinni koska vartijoita on kuitenkin vaikka me olemme saaneet niitä nyt suhteessa lisätyksi joskus liian vähän kun vankikuljetukset sitovat vartijoita

lähdemme siitä että hallitus käyttää kaiken neuvottelutaitonsa pankkituen vastikkeellisuuden juridisesti sitovaan kirjaukseen heti alusta asti eikä missään tapauksessa jätä tätä asiaa myöhemmin sovittavien asioiden piiriin

nyt eduskunta on siis velvoittanut että suomessakin tästä lähtien vuosittain hallituksen on arvioitava mikä kaikki ja kuinka paljon veroja jää perimättä myös veroparatiisien hyväksikäytön takia ja mitä hallitus aikoo sille tehdä

jääskeläinen täällä on juuri käyty välikysymyskeskustelu jossa aika tärkeitä asioita on puolin ja toisin tästä asiasta sanottu enkä usko että kenenkään mielestä köyhien ihmisoikeudet kuuluvat roskiin

tämä on tässä ja nyt tärkeintä

ojansuun mainitsemasta lapsiin kohdistuvan väkivallan kansainvälisestä osuudesta myöhemmin ministeri stubbilta mutta kotimaisesta tilanteesta semmoinen hyvä uutinen että uusimpien rikosuhritilastojen mukaan lasten fyysinen kuritus on onneksi suomessa vähentynyt

sen takia toivoisin että valtiovarainvaliokunta kun puheenjohtajakin on täällä paikalla pitäisi tämän uuden metodin ja prosessin mielessään kun käsittelee tätä sinänsä hyvää hallituksen esitystä

söderman täällä analysoi

oikeusministeriön tulevaisuusselonteossa siis meidän työsuunnitelmassamme joka toivottavasti johtaa hallitusohjelmaan ja tiedänkin että se johtaa jo tänä keväänä työryhmään on ajatus että vankeusrangaistuksen rooli sananvapausrikoksissa tutkitaan kokonaan

ymmärrän ihan aidon vilpittömän halunne saada kampanjakatonkin mutta myönnätte kai että sitten kuitenkin tarastin toimikunnan päälle tulleet lisäkiristykset yksittäisissä ilmoituksissa sekä myös yksittäisen lahjoituksen ylärajassa sitä jossain määrin kompensoivat ja siltä osin siis jopa tarastin työryhmää tiukempi esitys tulee tänään hyväksytyksi

edessä on vuosittainen prosessi jossa eduskunta voi ja sen tuleekin esittää omia lisäkeinojaan tämän ongelman hoitamiseen aina sen jälkeen kun hallitus on ensin omat arvionsa omat lupauksensa ja aikeensa esille tuonut

mutta silti meillä on poikkeuksellisen paljon lapsia jotka joko joutuvat väkivallan kohteeksi tai mikä on yhtä traumaattista todistavat kotona aikuisten välistä väkivaltaa

ratkaisut euron valuvikaan ovat kieltämättä kaikki enemmän tai vähemmän ratkaisuja joita voidaan kuvata askeliksi kohti liittovaltiota

tältä osin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on suunnitelmissa väkivallan torjuntaohjelma jossa paitsi lähisuhdeväkivalta myös lapsiin kohdistuvan väkivallan torjunta on keskiössä

meillä on nyt enemmän instrumentteja ja eduskunnalla selviä vaatimuksia hallituksen suuntaan siitä että jatkossa ne verot jotka tämä talo on säätänyt maksettaviksi oikeasti myös maksetaan eikä niin että palkansaaja keskiluokka ja pienet ja keskisuuret yritykset maksavat verot mutta sitten alkaakin maailma jossa enempi vähempi päätetään miltä osin maksetaan ja miltä osin otetaan riskejä sen suhteen että yritetään olla maksamatta ja luotetaan siihen että ei jäädä kiinni muun muassa veroparatiiseja käyttäen

kuitenkin uskon että pahinkin euroskeptikko ymmärtää minkä takia yhteinen pankkivalvonta on tarpeellista

samassa yhteydessä olemme luvanneet myös selvittää näitä erilaisia uuden teknologian mukanaan tuomia kiusaamisen muotoja jotka joskus saattavat olla todella hirvittäviä uhrilleen ja aiheuttaa ihan sekä psyykkisiä että jopa fyysisiä sairastumisia

jos yhdistys saa selvästi sen ilmoitusrajan summan niin se pitää ilmoittaa sinne online rekisteriin vaikka sitten myöhemmin jakaa sitä eteenpäin

sen sijaan vihreä eduskuntaryhmä ymmärtää hallituksen ja eduskunnan kriittistä näkemystä siitä että yhteinen velkataakka eurobondien muodossa ei ratkaise tässä ja nyt mitään

valiokuntakäsittelyssä on todella hyvä tästä ympäristövaliokunnan puheenjohtaja huovisen kanssa jo puhuttiin että ympäristölainsäädännön ja vesilain tietyt päällekkäisyydet ja yhteensovittamisasiat käydään huolellisesti läpi ja nämä pohjavesiasiat liittyvät muun muassa siihen

toisen osalta luulisin että kun valtiontalouden tarkastusvirasto siis antaa jatkossa tarkentavia ohjeita puolueille näissä asioissa niin tulkitsisin niin että kaikki muut tulkinnat johtaisivat hyvin omituisiin ratkaisuihin jos ei lähdettäisi siitä että jos se on niiden mainitun kolmen nuoren diskoilta ja he samalla kutsuvat sinne reilusti muitakin mukaan niin kuitenkin jos se kampanjatuki ja se mainonta on näiden kolmen mainostamista ja heidän iltansa niin he ilmoittavat sen summan

kaiken lisäksi se vaatii eduskunnan ja eun perussopimusten tai vaatisi eun perussopimusten muuttamista mikä on monen monen vuoden prosessi

tämmöinen uuden teknologian ja sananvapauden ja uusien rikosten ja toisaalta dekriminalisointien vyyhdin selvitys alkaa toukokesäkuussa

silloin kun mennään siihen kattoon me olemme jo aikaisemmin täällä keskustelleet on niin että kun ollaan hallitusyhteistyössä parempi lihava sopu kuin loputon riitely

näillä sanoilla vihreä eduskuntaryhmä tukee hallitusta täysin

kankaanniemen ja aiemminkin toistettuihin kysymyksiin tästä valtioneuvoston mahdollisesta kannasta niin se kanta muodostuu valtioneuvostolain mukaisesti

viherliberaalin testamentti on se että rangaistukset ovat nousseet tällä vaalikaudella raiskauksissa pedofiilirikoksissa viharikoksissa lähisuhdeväkivallassa ja sen lisäksi niin kuin täällä viitattiin on lisätty merkittävästi sitä tapaa millä tutkitaan sitä riskinarviota voidaanko väkivallasta tuomittu päästää vapauteen

se on historiallisen hyvä verrattuna nykytilanteeseen

riippuu ihan minkälaisesta hankkeesta päädytään sitten jos valtioneuvosto käyttää tätä mahdollisuutta lausumaan niin vastuuministeri määräytyy sen mukaan mutta muut ministerit ja ministeriöt joille asia kuuluu valtioneuvoston normaalien sääntöjen mukaisesti omalta osaltaan vaikuttavat lausuntoon

grecolle se on esitelty tässä muodossa etukäteen ja greco euroopan neuvoston alaisena kehui sitä merkittävänä ja piti sitä erittäin hyvänä

eikä ole kauhean kaukaa haettu myöskään että kunnallisverot kelpaavat kunnalle kyllä niitten nuortenkin osalta joten silloin nuori on päättämässä omista rahoistaan kun niitä käytetään yhteisissä asioissa

ajatus siitä että voitaisiin kiertää ilmoitusvelvollisuutta laittamalla loppuun ilmoitus että lopuksi tunti tanssia ja sinne voi tulla kuka vaan ja sitten jaettaisiinkin ilmoituksen summa kaikkien niiden ehdokkaiden pääluvulla jotka sattuvat tulemaan paikalle on jokseenkin hankala

se että siinä ei yhden osalta ollut vihreiden kaikkia vaatimuksia kun vihreiden lista oli kuitenkin hyvin pitkä ei tee siitä ehdotuksesta kelvotonta

martti korhonen on ollut ministeri ja tietää että ministerin ensisijainen kanta tulee aina esiin niissä lausunnoissa jotka ministeri antaa siinä vaiheessa kun lausunto on annettu

mutta tässähän on lähdetty siitä että vaali vaalilta valtiontalouden tarkastusvirasto joka on riippumaton elin antaa sitten tarkempia ohjeita tämän kaltaisissa kysymyksissä

se on poliittinen ongelma jos ei halua eriyttää näitä

näissä neuvotteluissa oikeusministeriö on hyvin selvästi tuonut esille että tässä on perusoikeusherkkiä alueita sananvapauden ja yksityisyyden suojan kannalta

se esitys kokonaisuutena on poikkeuksellisen hyvä ja kestää myös kansainväliset arviot ja näin on myös greco asian harkinnut

valtioneuvosto voi tämän lain mukaan päätyä myös ilmoittamaan lupaviranomaiselle että sen mielestä tämän kaltaisella hankkeella ei ole erityisen painavia syitä

pääsäännöiltään tämä laki on nyt niin hyvä ja selkeä että en usko että tämän kaltaisia linjavalintoja tulee vaikeuksia kovin paljon tehdä

tämä kaikki asetta liittyvät toisiinsa sulava kymmenettä voi koettaa pysytellä jossa ei syksynumero kolme veera arosusi tulevat sitten kuorossa viisi ja arvioinut

tästä asiasta hallitus on ollut yksimielinen ja antanut tämän hallituksen esityksen nimenomaan sillä kaneetilla että hallituskin lähtee siitä että näiden asioiden osalta vaaditaan perustuslakivaliokunnan lausunto

se kaikki jää tulevaisuuteen nähtäväksi mitä valtioneuvosto katsoo näissä harvinaisissa hankkeissa joissa lupaviranomainen täällä joku puhui tuomioistuimesta pyytää lausuntoa

mutta jos on epäily siitä kumminpäin niin kun kysymyshän on siitä että pitää ilmoittaa vastakysymys on mikä ongelma näillä kolmella ihmisellä olisi silloin ilmoittaa se oma osuutensa niin että se on jaettu kolmella

siis minun vastaukseni on uudelleen se että minun näkemykseni on ollut että nämä asiat ovat näillä alueilla perusoi keusherkkiä ja sen takia tarvitaan perustuslakivaliokunnan kanta voidaanko näin säätää

silloin se on ainakin oikein ja tämä lakihan hakee ennen kaikkea avoimuutta ja sitä että näkyy miltä tahoilta rahoitusta on tullut kampanjaan

sitten valtioneuvosto harkitsee antaako ja sitten riippuen siitä minkälaisesta hankkeesta on kysymys jos se liittyy enemmänkin esimerkiksi vesiliikenteeseen niin valtioneuvoston vastuujäsen on silloin liikenneministeri ja niin edelleen

mutta nyt uutena on tullut paine näihin suunnitelmallisiin törkeisiin talousrikoksiin joissa taas rangaistusten koventamispaineet ovat merkittäviä

jos ei siinä mitään hävettävää ole niin en näkisi että suorastaan mitään vääryyttä tapahtuu näiden kolmenkaan ehdokkaan osalta jos he samalla ovat olleet sitten reiluja ja kutsuneet bileisiin muitakin ehdokkaita

tältä osin noudatetaan ihan normaaleja valtioneuvoston pelisääntöjä

niissä tilanteissa joissa on ajateltavissa että tämä sopimus tulisi kyseeseen ja suomessa on jo näillä puhujan mainitsemilla perusteilla ryhdytty lastensuojelutoimenpiteisiin niitä toimenpiteitä ja niitä päätöksiä täytyy kunnioittaa muissakin sopimusvaltioissa

ensimmäinen ponsi käytännössä toteutuu perustuslakivaliokunnalle annetun selvityksen mukaisena ilman lainsäädäntötoimia ja toisen ponnen osalta meidän täytyy ministeri holmlundin ja virkamiesten kanssa vielä istua alas

mutta muilta osilta tässä erittäin tärkeässä teemassa on kyllä toiset instrumentit ja vähän vaikeasti ainakin nyt aukeaa mahdollisuus myös käyttää tätä sopimusta osana harkintaa turvapaikan myöntämisessä

tältä seisomalta emme voi luvata koska täytyy katsoa että se on sitten myös resurssien kannalta realistista ja vastaavasti toisaalta vapautuu resursseja

siellä sitten enemmänkin kysymys on niin kuin puhujakin puhui koskemattomuuden loukkaamisesta usein hyvin väkivaltaisesta toimesta ja usein myös väkivaltaisesta rikoksesta ja silloin tulevat kyseeseen nämä olemassa olevat kriteerit siitä että jos on vakavan rikoksen uhri miten silloin suojelutarvetta arvioidaan pakolaisarviota tehtäessä tai suojan antamisen osalta

me lupaamme kyllä tätä asiaa pohtia mutta emme lupaa ilman kunnon selvityksiä siihen tänään sitoutua

eduskunnan pöytäkirjat ja omat päiväkirjani kertovat lukuisista neuvotteluista ja eri vaiheista tässä asiassa ja eduskunnan pöytäkirjoista löytyy kaikista puolueista ja eri konstellaatioista puheenvuoroja aina siitä näkökulmasta mitä kulloinkin ajaa sen todistuksia että nykyinen järjestelmä on epäoikeudenmukainen että se ei takaa yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta

nyt te tiedätte jo että tästä asiasta voisi tulla tuomio sitä tietoa minulla ei ole ja linjaukseni on että tämän hetken tietojen mukaan tämä on laillista